mahdollisuuksia on myös korvata muoviperäisiä tuotteita puupohjaisilla raaka aineilla

ja kun näitä rehevöitymiskarttoja katsotaan niin kas kummaa rehevöityminen on suurinta helsingin ja turun edustalla niin paljon kuin me maataloudesta olemmekin puhuneet

mutta guggenheimiin rahat riittävät

kun pääkaupunkiseutu aalto yliopistoineen saa lisää maakunnista saneerataan ammattikorkeakouluverkostoa vaarannetaan pienten lukioiden toimiminen vähennetään ammattikoulun aloituspaikkoja kansanopistojen rahoitusta ja lakkautetaan taidetoimikunnat

luulisi että myös sdplle on tärkeää että saamme uutta työtä ja toimeentuloa tänne suomeen ja myös se asia että laitamme yhdessä taloutta kuntoon ja se asia että saamme rakenteellisia uudistuksia eteenpäin

kokonaisuudessaan on hyvä tässä esityksessä että metsänomistajille annetaan valinnanvapautta omaisuutensa hoitamiseen ja yhtä lailla pyritään parantamaan pienyrittäjien kannattavuutta

toivon että siltä sektorilta ei jouduta leikkaamaan ettei leikata tulevaisuuden kasvua

siksi aion kertoa niistä asioista mitä minulle tulee mieleen nimenomaan pääkaupunkiseudulta miten voisimme ottaa malan pois omasta silmästä ja pohtia miten voisimme rehevöitymistä vähentää

nyt tuntuu siltä että kaikessa nähdään mörköjä ja heitellään ilmaan sellaisia uhkakuvia joilla ei ole mitään todellisuusperää

mutta sitten mitalin kääntöpuolella on myös se että omaisuuden hyödyntämistä rajoittavia tekijöitä mitä ilmeisimmin tämä esitys valitettavasti pitää sisällään

minusta on sääli että nämä uhkakuvat saattavat jäädä elämään esimerkiksi se että nyt ollaan myymässä kaikki suomen maat ja vedet

pääkaupunkiseudun reilua toista miljoonaa ihmistä voidaan hyvin verrata aineenvaihdunnaltaan lihasikoihin ja siksi näiden osalta lannan käsittelyjä voi ketään loukkaamatta verrata toisiinsa

arvoisa puhemies

me olemme siirtyneet kohti kivihiilitaloutta emme ole satsanneet tuotekehitykseen yhteiskunnan taholta ja uskoneet siihen että puulle saataisiin lisäkäyttöä

olen erittäin surullinen ja suhtaudun jopa pelonsekaisesti budjetissa suunniteltuihin maatalouteen kohdistuviin leikkauksiin ja niiden vaikutukseen maataloudessa työskenteleviin ihmisiin

arvoisa puhemies

vaikka fosfaatittomiin pesuaineisiin toivottavasti yhä enemmän siirrymme omat jätöksemme sisältävät entisen määrän jopa entistä enemmän fosforia tulevaisuudessa

aluksi mietin voivatko nekin henkilöt jotka eivät ole ulkoasiainvaliokunnan tavoin perehtyneet eri maiden ihmisoikeuskysymyksiin ottaa kantaa

maatalouden leikkaukset ovat suhteellisesti kovimmat

onneksi moni yritys sen sijaan uskoo nanotuotteisiin aina sitä myöten että tulevaisuudessa verkkokalvojakin kuulemma aiotaan nanosellusta rakentaa ja puurakentamiseen ollaan lämmetty

fosfori saostetaan jätevesilietteestä ferrosulfaatilla vaikealiukoiseen muotoon joka kuitenkin pikkuhiljaa sieltä teitten penkoista ja viherrakennuksista liukenee hajakuormituksen nimissä joka laskennallisesti myös maataloudelle on jaettu vesistöihin

viljelijöitä odottavat myös lomituksen leikkaukset luopumistukijärjestelmän leikkaukset myel maksuosuuksien korotukset ylimääräiset energiaverojen kiristykset korkotukea heikennetään neuvonnan rahoja leikataan

nykyäänhän tilanne on se että haja asutusalueella kun kolme tuntia on sähköt pois sen jälkeen ei voi soittaa mihinkään ei voi soittaa edes sinne hätäkeskukseen

puukomposiitti on jo melko yleinen tuote itsekin omistan esimerkiksi puukomposiittikuksan

mutta tämä on se puoli mihin meidän täytyy ehdottomasti satsata tulevaisuudessa enemmän ja toivoisin hallituksen kääntävän sitä vipua nyt ihan toiseen suuntaan kuin mitä se nyt on tehnyt

metsätalouden ja uusiutuvan energian leikkaukset vaarantavat uusiutuvan energian tavoitteeseen pääsyn ja nykyisen kansallisen metsäohjelman toteutumisen

se on tietysti positiivista että tätä viestintäverkkojen toimintavarmuutta pyritään kehittämään ja selvitetään toimintatapoja jotka sitten tähän tavoitteeseen voisivat johtaa kustannustehokkain keinoin mutta valiokunnan mietinnössä todettiin että valiokunta ei pidä tätä ehdotusta kannatettavana koska se aiheuttaa erittäin huomattavia kustannuksia sillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna

näissä esimerkiksi johtoluku ja liukoisen fosforin arvot olivat niin huippuluokkaa arveluttavan korkeita että ne menivät taulukoista kerta kaikkiaan yli

itse asiassa selonteossakin sanotaan että metsien pitäisi olla aktiivisessa ja kestävässä käytössä ja nyt tuntui että kokoomuksen linjauksena oli pääasiassa se että halutaan lisätä eteläisen suomen metsien suojelua niin kuin se olisi ykkösprioriteetteja

arvoisa herra puhemies

ainaisten juhlapuheiden ja hurskastelujen sijaan haluan tuoda hyvin konkreettisia radikaalinkin tuntuisia avauksia keskusteluun

tässä oikeastaan tuli lähes kaikki ne kysymykset joihin halusin itsekin vastauksia mutta kysyisin vielä onko tällä lainsäädännöllä mahdollista vaikuttaa siihen että kaupoissa myös alkuperä näkyisi paremmin

eivätkö hälytyskellot jo soi kun on tapahtunut historiallinen käänne ja lähes kaikissa suomalaisissa tuotteissa olemme menneet alle omavaraisuusasteen

tiedän että hallituksella tahtoo olla tällainen ideologinen keskittäminen mutta täytyy sanoa että hämmästyttävää oli sisäministerinkin toiminta kun elokuussa teitte päätöksen keskittää tämän automaattisen liikennevalvonnan tukitoimet helsinkiin väitteellä että ratkaisu perustuu säästötavoitteisiin

mehän tiedämme että private labeleitten taakse kaupan omien tuotemerkkien taakse on kätkeytynyt milloin minkäkinlaista epäeettistä tuotantoa ja kuluttajien on nykypäivänä erittäin vaikea saada selvää alkuperästä tuo vielä vastauspuheenvuoro edusta paaterositte

jos aggregaattiliittymä minkälainen esimerkiksi useilla yrityksillä maatiloilla sairaaloilla on tänä päivänä oltava laitetaan se ei ole todellakaan erittäin iso kustannus

retket elämyspolut marjojen yrttien kaikkien näiden hyödyntäminen ja sen palveluosaamisen hyödyntäminen vientituotteena mikä meille on muun metsäosaamisen myötä tullut

mielestäni alkuperämerkinnät on saatava pakollisiksi reilun kaupan laki voimaan pikaisesti ja uusien kustannuksia lisäävien ehtojen määrääminen täytyy lopettaa kunnes ruuan huoltovarmuus voidaan saada turvattua

näistä me tulemme saamaan jatkossa lisäarvoa

jos esimerkiksi meidän kylällä olisi sellainen tilanne että emme saa matkapuhelinyhteyttä minnekään ja kiinteät puhelinliittymät on keritty pois minä vaikka vapaaehtoisesti toimittaisin sähköä sinne meidän omalla aggregaatillamme

arvoisa puhemies

seuraava asia kuulostaa vielä radikaalimmalta

ainakin on varmaa että työt loppuvat ensi vuoden alusta oulusta tampereelta hämeenlinnasta lahdesta varkaudesta ja ulvilasta

välillä tuntuu että tämä hallitus haluaa viedä mahdollisuuden asua ilman autoa kauempana taajamista tai ylipäätään mahdollisuuden asua kauempana taajamista

oletteko ministeri räsänen sitä mieltä ettei muualla suomessa edes maakuntakeskuksissa olisi riittävästi osaamista tehtävien hoitamiseen vaan kaikki pitää keskittää pääkaupunkiseudulle

kun liete hygienisoidaan ja kompostoidaan tautiriskiä ei ole ja väitän että suomen kaltaisessa maassa hormoni ja lääkejäämät eivät ole merkittäviä

vielä haluan kysyä eikö tätä olisi voinut eriyttää niin että sinne missä sähkökatkoja todellisuudessa ei ole koska ne hoidetaan sähköyhtiöitten toimesta lyhyemmässä ajassa ei näitä varavoimajärjestelyjä olisi tarvinnut tehdä

mutta arvoisa puhemies jos luulette että tämä hallitus saa meikäläiset muuttamaan periferiasta se ei onnistu vaikka katkaisisitte sähkötkin

jos teet rikkomuksen aseella ase luovutetaan valtiolle jos ajat katsastamattomalla autolla menetät ajovälineen

raskasmetalliongelmaa ei oikeastaan enää ole kun teollisuuden jätevedet ovat erillisten jätevesijärjestelyjen piirissä

vaikka se voi tehdä kipeää ja tuntua mustalta kokoomuskorviin kerron että köyhyys tuntuu ja näkyy keskellämme leipäjonoina risaisina vaatteina ja lannistuneina katseina

joo joo vakuutteluja ovat kärsineet perheet varmasti kuulleet tarpeeksi

se tarkoittaa lähes koko uudenmaan peltoja

kierre ruokkii itseään ja syrjäytyneen varattoman henkilön on miltei mahdotonta nostaa itseään takaisin ihmisarvoiseen elämään

eli ajattelen että koska aine on häviämätöntä emme ole päässeet fosfori ja typpiongelmasta silloin kun ne jätevedenpuhdistamolta saadaan poistettua niin etteivät ne mene suoraan vesistöön

arvoisa herra puhemies

tämä on hieno asia mutta sen jälkeen meidän pitää miettiä mitä me voimme tehdä että saamme tämän jätevesilietteen kierrätykseen ja voimme näin tehdä todellisia ympäristötekoja

arvoisa rouva puhemies

me pohdimme miten saada tulevaisuuden työntekijöitä maahanmuuttajista

nyt kun ruoantuotannosta on kyse niin nimenomaan ruoantuotannossakin voidaan sanoa että kannattaa kiinnittää huomiota siihen millaisia elintarvikkeita muualta tuodaan

jyväskylän kaupunginjohtaja andersson on ääneen sanonut ettei tarkoituskaan ole säilyttää kaikkia terveyskeskuksia

kukaan ei voita siinä että mittarin raksuttaessa ikäihmiset hakevat palvelunsa matkojen päästä keskitetyistä yksiköistä tai työssäkävijät joutuisivat olemaan päivän pois töistä käyttäessään lasta vaikkapa korvatarkastuksessa ja me emme voisi kivijärveläisinä mitenkään vaikuttaa tähän asiaan

oikeastaan tiivistettynä voisi sanoa että aina jos ruoka on liian halpaa on poljettu joko eläimen ympäristön tai ihmisten oikeuksia

lapsilisät tulevat monen lapsiperheen tarpeeseen

arvoisa herra puhemies

juuri kaikkein vähävaraisimmille perheille ei korvattu lapsilisäleikkauksia

mutta uskon että tämä demokratian poispyyhkiminen ei voi tapahtua laillisin keinoin ja siksi uskon että kyllä tämä hanke vielä nujerretaan

miksi

kun tämä hallitus ilmoitti alkutaipaleellaan että kuntauudistus on vaalikauden tärkein hanke jolla haetaan miljardien säästöjä tämä asia peruttiin myöhemmin ja todettiin että ehkä niitä säästöjä ei tulekaan

mielestäni hallituksella on mittakaavavirhe

moni yrittää kaikilla voimillaan

miksi me rakennamme heille kalliilla asuntoja pääkaupunkiseudulle

jos yrittäjän itsensä maksama yel tai myel eläkeosuus lisättäisiin kansaneläkkeen perusosaan köyhä yrittäjäkin joka on maksanut minimieläkemaksut saisi kohtuullisen eläkkeen eikä joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen ja leipäjonoihin

ystäväni joka tekee vapaaehtoistyötä heikompiosaisten parissa kertoo että nyt mennään jo sillä tasolla että kaikilla ei ole varaa edes lääkkeisiin

lapsilla on harvoin mahdollisuus omien isovanhempien tapaamiseen

kun arvonlisäveroa ja asumiseen liittyviä kustannuksia nostetaan tasaveroilla pienillä tuloilla toimeentulevien ihmisten budjetti menee sekaisin jo takuuvuokrasta

arvoisa puhemies

haluamme ja meidän pitää voida kuulua johonkin

en ymmärrä mihin perustuu tämä kuisman väite että ruuan hintaa kaupassa pitää nostaa ja pienten tuottajien pääsy kaupan hyllyille vaikeutuu

ahneus voiton tavoittelu ja tehokkuusajattelu saavat jotkut unohtamaan heikot

uusliberalistinen maailmankuva toitottaa että pitää pärjätä kilpailussa ja siksi täytyy tehostaa ja saneerata väkeä pois

itse asiassa niinhän sen pitäisi olla että nyt turhat logistiikka ja hyllymaksut poistuvat koska jos ne ovat perusteettomia niitähän ei saa kerätä

meistä jokainen voi aloittaa maailman parantamisen omalta kohdaltaan

täytyy keskittää ja karsia toimintoja täytyy suorittaa työssä ja koulussa ja ottaa itselle aikaa aktiiviharrastuksessa ja ummistaa silmät muilta

on välinpitämättömyyttä olla kysymättä

suomen selviytymiseen yhteiskuntana vaikuttaa ihmisten yhteisöllisyys ja tahto toimia myös toisten parhaaksi

kauppa saa rahaa maitopurkista enemmän kuin viljelijä

ei ole oikein että kotieläintuottaja jonka työpanos on maitolitran tai lihakilon tuottamisessa erittäin suuri saa elintarvikeketjussa vähiten